asiaan ei ollut suomessa puututtu

tilanne on huolestuttava ja itse asiassa kaikessa pelaamisessa taantuma on näkynyt ja se näkyy suoraan sitä kautta myös liikunnan ja urheilun rahoituksessa

liikuntabudjetin nykytilan taustalla ovat siis viime hallituskauden kasvaneet määrärahat jotka kohdennettiin erityisesti silloin liikunnan kansalaistoimintaan liikuntapaikkarakentamiseen ja huippu urheilun suoriin tukiin

hakola totesi että mdpvn kohdalla ei voida jäädä odottamaan ykn ja eun tai sosiaali ja terveysministeriön johtaman poikkihallinnollisen huumepoliittisen koordinaatioryhmän verkkaista toimintaa

tällä kuluvalla hallituskaudella merkittävimmät muutokset liikuntatoimen määrärahoista ovat olleet liikuntapaikkarakentamisen tuen pieneneminen ja kansalaistoiminnan osalta tukipolitiikan painotus matalan kynnyksen seuratoimintaan valtakunnallisten liikuntajärjestöjen sijaan

hakolan aloitteella tämä asia hoidetaan kuntoon mutta samaan aikaan kytee jo uusia vastaavia ongelmia

huume ja lääkemarkkinoita tällä hetkellä hallitsevan mdpvn eli aakkosten rinnalle on tullut uusia muotihuumeita

seuratoiminnan kehittämistuki eli niin sanottu seuratuki jatkuu siis myös ensi vuonna

pitäisikö lakiin siis kirjata tämän huumeen lempinimen aakkosten mukaan vain kaikki kirjaimet ja näin saada nuo kaikki tulevaisuudenkin aineet sitten rangaistavien huumeiden piikkiin

yhteistä näille aineille on se että lääkerikosten pienen rangaistusasteikon takia rangaistukset ovat paljon lievempiä kuin huumerikoksissa

se on toki paljon monelle perheelle sekin mutta hyvä näin

eli vaikka kyse on lääkevalmisteista uudet aineet tunnetaan muotihuumeen nimellä nuorison keskuudessa tai designhuumeina ja vain yksi näistä piristysaine bzp on myöhemmin luokiteltu huumausaineeksi mutta sen sijaan tuo lääke jonka myös ed

hakola mainitsi eli ilmeisesti anestesialääke pcbn johdannainen pcpp ja masennuslääke mcpp ovat tällaisia lääkkeitä jotka ovat vastaavasti toimivia mutta eivät huumeita

tätä keskustelua kun kuuntelee niin se näyttää jatkavan tuota samaa linjaa joka tuossa välikysymyksen tekstissäkin on eli heitellään lukuja ja heitellään väitteitä ilmaan sen kummemmin niitä perustelematta

ja se raha kohdennetaan nimenomaan niin että se menee seuroihin ja seurojen työllistämishankkeisiin eli hyvin samalla tavalla kuin tämä suora seuratuki

kyllä tässä keskustelussa sellaisia heittoja on kuullut että olisi mielenkiintoista jos joku tarttuisi niihin ja hieman selvittäisi mitä väitteitä vasemmisto oppositiosta esitetään ja heitetään

myyjät saavat puolestaan satakertaisen voiton jatkamalla hankkimiaan lääkeaineita kemiallisesti itse ja myymällä niitä sopivan suuruisissa pienerissä

näissä nyt tulevissa vaaleissa on suomessakin muotiin tulossa tietynlaiset totuuspuntarit joihin voidaan syöttää tällaisia väitteitä ja tämän illan keskustelussa on kyllä paljon sellaisia heittoja ja roiskaisuja tässä salissa kuullut että totuuspuntarit kyllä painuvat pahasti punaisen puolelle

eli nuoriso ei edes tiedä mitä he ostavat minkä vahvuista jnp

muotihuumeiden vaikutus sen sijaan tilastoissa näkyy vasta paljon myöhemmin

esimerkkinä vaikkapa se että tuloeroista puhutte että ne ovat kasvaneet ja samaan aikaan kuitenkin tänään on esitelty vattin selvitys joka osoittaa että tuloerot ovat kaiken kaikkiaan supistuneet kuluvalla vaalikaudella

arvoisa puhemies

toivottavasti tulevaisuudessa ei tarvitse jokaisesta aakkosyhdistelmästä tehdä omaa lakialoitetta ennen kuin ministeriössä ryhdytään toimiin

toki voi kysyä sitä miksi me emme kanna huolta myös niistä entisistä huippu urheilijoista jotka eivät ole esimerkiksi olympialajien harrastajia ja ovat samantyyppisessä tilanteessa

itse asiassa siinä työssä menisi ed

hakolan asiantuntemus aivan hukkaan

arvoisa puhemies

aivan lopuksi haluan nostaa esille sen että kun varhaiskasvatuslakia valmistellaan niin kyllä liikunnan asema pitää näissä lakiuudistuksissa nostaa aivan uudella tavalla esille

kokoomus on historiansa alusta asti kannattanut sitä että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan ja tähän myös perustuu meidän nyt julkaistu tulevaisuuden verotusta hahmotteleva esityksemme

varhaiskasvatuslaissa pitää olla selkeä kirjaus siitä että liikunta kuuluu myös pienten lasten päivään päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksessa

samaa mieltä olen myös siitä että kun tulevaisuudessa myös liikuntalakia ja ajaa muita ey liikuntalain rinnalla myös muita kouluihin liittyviä lainsäädäntöjä uudistetaan niin niissä tuo liikunnan rooli nostetaan erityisen vahvasti esille

kannan huolta liikuntalukioista ja toivon että ne turvataan jatkossakin nelivuotisen

vaikea ymmärtää tässä tilanteessa että lisävelkaantumisen tie olisi järkevä ratkaisu jota keskusta on esittänyt että maamme velkaantuisi vielä hurjempaa tahtia

rustopeltonen

sitä varten olemme esitelleet poikkeuksellisen laajan rakennepaketin joka on erittäin kunnianhimoinen ja suuri kokonaisuus

en tiedä varmaan minun elinaikanani ei yksikään hallitus ole tehnyt sellaista esitystä kuin nyt on tehty jossa kuntien taakkaa kevennetään näin merkittävällä tavalla kuin tässä rakennepaketissa muun muassa tehdään

siirrytään laitoshoidosta inhimillisempiin muotoihin kotisairaanhoitoon kotipalveluun omaishoitoon niin kuin monissa muissa maissa on jo aiemmin tehty

valtiontalouden tasapainottamisessa tarvitaan kannustavaa verotusta ja työurien pidentämistä mutta myös panostuksia työttömyyteen

sen takia olemme tehneet aivan uuden suojaosan työttömille jonka tavoitteena on se että työtön voisi saada työn syrjästä kiinni tekemällä hieman työtä ottamalla vastaan kaiken tarjotun työn

panostuksia nuorisotakuuseen tarvitaan lisää ja yhtenä siinä on oppivelvollisuuden pidentämisen nimellä kulkeva hanke jota viime kyselytunnillakin käsittelimme

arvoisa puhemies

me tiedämme kaikki että tuo rakenneuudistus oli väistämättä edessä ja se oli tehtävä ikäluokkien pienentyessä ja puolustusmateriaalin kallistuessa mutta sen niskaan tulivat sitten vielä talouskriisin aiheuttamat lisäleikkaukset ja niistä täytyy kyllä todeta että ne eivät ole täysin riskittömiä tietysti isoimpana huolena tämä kertausharjoitusmäärien leikkaaminen

arvoisa puhemies

tärkeää on että meillä on kasvua tukeva verotus kaiken kaikkiaan ja myös yritysverotus

esimerkiksi siitä työmatkojen kilometrikorvausten työ ja työn tion epkilometrikorvausten leikkaamisesta luovuttiin niin että työntekijälle korvataan työnteosta aiheutuneet kustannukset tulevaisuudessakin

olen siitä eri mieltä kyllä vasemmistoliiton kalliorinteen kanssa että luopuisimme koko maan puolustamisesta ja yleisestä ja yhtenäisestä asevelvollisuudesta

arvoisa puhemies

yrittäjille pitää antaa mahdollisuus kasvaa ja tehdä sitä omaa unelmaansa ja tehdä siitä unelmasta totta

haluankin haastaa kaikki talkoisiin etsimään näitä esteitä ja poistamaan niitä työpaikkojen syntymisen tieltä

en malta olla ottamatta kantaa tänään julkaistuun työryhmän puheenjohtaja ollilan esitykseen autoiluun tulevasta verotuksesta

haluan itse jo tässä vaiheessa todeta että en ymmärrä sitä että tarvitsemme kalliin satojen miljoonien ehkä miljardien hankkeen ja aivan uudet järjestelmät nykyisen autoilun verotuksen tilalle sillä meillä on olemassa jo tällä hetkellä polttoaineverotus joka on ympäristöperusteinen ja kulutukseen perustuva ja sillä on erittäin hyvä edetä tässäkin asiassa

ja kun tuo esitys ei edes poista toteutuessaan polttoaineverotusta niin on vaikea ymmärtää että halutaan tehdä tällainen satelliittipaikannus jolla autoilijoiden liikkeitä kytätään ympäri suomenmaan

itse sanon jo tässä vaiheessa sellaisille suunnitelmille ei ja toivon että ensi vuonna kun jotain kokeilua on suunniteltu ei siihen kokeiluun ainakaan valtion rahaa käytettäisi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä illan keskustelussa muun muassa edustaja kanerva nosti esille kodinturvajoukot

itse näen että vaikka tässä tehdään kipeitä uudistuksia mutta myös kipeitä säästötoimia puolustusvoimiin niin tässä myös piilee mahdollisuus vahvistaa meidän reserviläistoimintaa tulevaisuudessa ja myös sitten luoda vahvoja alueellisia toimijoita ja alueellisia joukkoja joista kodinturvajoukot on hyvä esimerkki

ympäristö ja energiateknologia ovat nopeasti kasvavaa liiketoimintaa maailmalla ja tässä työssä meidän kannattaa olla etujoukoissa

olemme maana sitoutuneet erittäin kovaan uusiutuvan energian lisäpanostukseen

niiden pohjalta voisi synnyttää tulevaisuudessa myös uudet paikallispataljoonat ja niissä voitaisiin tehtävät miehittää pääasiassa reservistä ja niiden ytimenä voisi ajatella olevan nykyiset ja tulevat maakuntakomppaniat

on tuntunut siltä että vieläkään ei oikein ymmärretä miten kallis urakka tämän asian parissa on edessä

tätä ajattelua on kokoomuksessa aiemminkin pidetty esillä

olen ehdottomasti sitä mieltä kun nyt olemme terävöittämässä meidän puolustusvoimia että tämän voisi sanoa tietynlaisen terävän kärjen lisäksi me tulemme tarvitsemaan suurehkon määrän suhteellisen halvalla perustettavia paikallis ja muita joukkoja

siitä on jäänyt vähän sellainen olo että tuodaan esille vähän niin kuin huiputtaen energia ja ilmastokysymyksiä kertomatta kuitenkaan kokonaisuutta miten asia ratkaistaan

se on sellainen asia joka pitää pyrkiä palauttamaan mahdollisimman nopeasti normaalille tasolle niin että pystymme pitämään meidän miesten ja naisten osaamisesta huolta myös reservissä

mutta toisaalta olen tyytyväinen arvoisat vihreät siihen että meillä suomessa on maailman joustavimmat vihreät

tänään kun tätä keskustelua katselin tuolta takapenkistä hieman hymyilytti miten tyytyväisenä vihreiden puheenjohtaja ministeri sinnemäki istui energiaministeri pekkarisen vieressä tuolla ministeriaitiossa kun lisäydinvoimasta olemme päättämässä

uusiutuvan energian lisääminen on keskeinen tavoitteemme siksi tuulivoimaa ja bioenergiaa lisätäänkin nyt valtavasti lähivuosina

arvoisa puhemies

puolustusvoimien yksi iso haaste on puolustusvoimien materiaalin hyvin nopea vanheneminen

muitakin ratkaisuja tullaan tarvitsemaan ja niidenkin kustannukset näkyvät meidän suomalaisten sähkölaskuissa ja veroissa ja ne tulevat olemaan vielä tätäkin suurempia

massavanhenemisesta on puhuttu ja se koskee pääsääntöisesti maavoimien alueellisia joukkoja joiden kalusto tulee vanhenemaan tämän vuosikymmenen lopulla ja ensi vuosikymmenen aikana

myös bioenergian käyttöä on lisättävä niin paljon kuin mahdollista ilman että kuitenkaan näillä ratkaisuilla tulisimme puun saantia muuksi raaka aineeksi vaarantamaan

on erittäin tärkeää että pystymme tulevaisuudessa uudistamaan kalustoa maavoimien uskottavuuden ja suorituskyvyn kannalta kriittisen tärkeisiin tehtäviin ja se on koko meidän puolustusajattelumme kannalta ensiarvoisen tärkeätä

meidän on vastattava siihen paljonko haluamme tuoda venäjältä tulevaisuudessa ydinsähköä paljonko haluamme tuottaa ilmastoa saastuttavilla polttoaineilla kuten kivihiilellä sähköä tulevaisuudessa ja toisaalta siihen paljonko tuotamme kotimaisella täysin päästöttömällä ydinvoimalla

eikö niin että mieluummin kotimaisella ydinvoimalla kuin venäläisellä ydinvoimalla

lisäksi tuotamme energiamme mieluummin kotimaassa kotimaisella päästöttömällä ydinvoimalla kuin ilmastoa saastuttavilla fossiilisilla polttoaineilla

iso osa ampumatarvikkeista alkaa vanhentua tämän vuosikymmenen lopussa ja tämä on yksi sellainen asia joka tunnustettiin edellisessä puolustuspoliittisessa selonteossa hyvin vahvasti

se oli toinen ohjaava tekijä siihen että silloin myös keskusta oli mukana näkemässä sen rakenteellisen uudistamisen tarpeen jonka nyt enää muut puolueet perussuomalaisia ja keskustaa lukuun ottamatta tunnustavat

lisäksi itse asiassa sähköntarve tulee koko ajan kasvamaan ja se on oikeastaan ympäristönkin kannalta loppujen lopuksi hyvä asia

kyse on siitä että meillä ikäryhmät tulevat pienenemään

esimerkiksi talojen lämmittäminen öljyn sijaan ilmalämpöpumpuilla ja maalämmöllä vaatii sähköä ja toisaalta siirtyminen fossiilisista polttoaineista liikenteessä kohti sähköautoja vaatii lisää sähköä

samaan aikaan meillä tulee massavanhenemista materiaaleihin ja samaan aikaan korvaava materiaali jossa toki määrä pienempänä riittää tulee olemaan huomattavasti kalliimpaa

mitä edullisempaa tuo perussähkö on sitä nopeammin liikenteessä on mahdollisuus siirtyä sähköautoihin ja kun tuo sähkö on tuotettu ydinvoimalla niin se tapahtuu myös puhtaasti

arvoisa puhemies

nämä olivat ne asiat jotka silloin esille nostimme ja ne myös tulivat ohjaamaan hyvin pitkälle tätä uudistustyötä jonka niskaan nyt sitten tulivat muut talouden sopeuttamispaineet

siitä huolimatta kuntatalous näyttää ensi vuonnakin erittäin heikolta ja pysyy kireänä myös lähivuodet

me kuitenkin haluamme että suomi säilyttää myös vaurautensa ja säilyy hyvinvointiyhteiskuntana tulevaisuudessakin siksi päästöttömyyden tavoittelu ei saa tuhota teollisuuttamme ja työpaikkojamme

samalla kun lisäämme uusiutuvan osuutta niin paljon kuin kansantaloutemme kukkaro sen kalleutta kestää pitää meidän hoitaa toinen puoli korvaamalla fossiiliset polttoaineet ja tuo venäjältä tuotava ydinenergia omalla tuotannolla

kuntatalous kääntynee näin ollen alijäämäiseksi ja velkaantuminen kuntakentässä näyttää myös ensi vuonna jatkuvan

kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttänee menokehityksen sopeuttamista tulokehityksen asettamiin rajoihin ja tuottavuutta lisäävien uudistusten toteuttamista kuntataloudessa

ydinvoiman rakentaminen arvoisa puhemies ei maksa senttiäkään suomalaisille veronmaksajille tai kotitalouksille

päinvastoin kokonaan yksityisesti rahoitettu ydinvoima tuo vaurautta se tuo maallemme verotuloja se tuo työtä ja se tuo hyvinvointia

arvoisa puhemies

itse kannatan tätä ministeri pekkarisen tekemää esitystä ja sen kautta kokonaispakettia joka loppuosaltaan on ensi syksynä käsittelyssä

mikäli menojen kasvua ei pystytä nyt kunnissa hillitsemään uhkana ovat kunnallisveroprosenttien tuntuvat korotukset tulevaisuudessa sekä velkaantumisen jatkuminen entistä nopeampana

tuossa debattiosuudessa nostin esille sen että nyt tämä nykyinen tilanne näyttää osittain ajavan kehitystä myös siihen suuntaan että toimivia hallintorakenteita syystä tai toisesta ollaan suomessa purkamassa

sen kehittäminen on ollut kyllä erittäin hankalaa nyt viime vuosina ja se on myös ollut ajoittain tulevaisuuden osalta jopa uhattunakin

arvoisa puhemies

itse en himmeleitä kannata vaan kannatan sitä että meillä olisi palvelut ja palveluvastuu ja hallinto hyvin suoraviivaista niin että kuntalaiset tietäisivät kuka asioista päättää

sen takia hieman karsastaen olen lähestynyt ja tutkaillut tätä keskustan esittämää maakuntamallia jossa lehtitietojen mukaan kaikki muut sosiaali ja terveyspalvelut vietäisiin maakuntaan paitsi päivähoito

jollain tavalla se tuntuisi hirveän kaukaiselta tavalta tuottaa sosiaalipalveluita joista monet ovat esimerkiksi koulun arkea taikka ikäihmisten kotipalveluita kotisairaanhoitoa ja tämäntyyppistä

kyllä siinä valuisi varsin kauaksi tuo päätöksenteko

laskeskelin itse että meillä hämeessä jos nämä asiat vietäisiin maakuntatasolle maakuntavaltuustossa tänä päivänä on yhdestä kolmeen per kunta pienistä kunnista ja silloin kaikista sosiaalipalveluista tässä keskustan mallissa yksi kaksi loppilaista olisi päättämässä

sen takia itse mieluummin lähestyisin sitä vahvan peruskunnan näkökulmasta ja niin että voisimme valtuustossa tehdä niitä päätöksiä ja kuntalaiset tietäisivät suoraan ketkä ovat näitä asioita sitten päättämässä

eli erittäin tärkeää olisi pitää se yhteys selkeänä että esimerkiksi päivähoito koulu ja panostukset sinne näkyisivät suoraan myös siinä miten sosiaali ja terveyspalveluiden käyttö ja kustannukset tulevat lisääntymään

sen takia ne olisi syytä pitää vahvasti samoissa käsissä ja siinä kyllä vahva peruskunta on huomattavasti tällaista maakuntamallia tehokkaampi ja demokraattisempi malli toimia

pidin itse erittäin tärkeänä sitä että tämä uudistus tehtiin puolustusvoimien näkökulmasta ja he tekivät ratkaisut jotka he kokivat parhaiksi heidän toimintansa kannalta

malli on totta kai niin kuin on ollut aiemminkin että poliitikot antavat varat ja rahan ja sen mukaan puolustusvoimat tekee omat ratkaisunsa

mutta se on tärkeää että ne ratkaisut tehdään puolustusvoimien johdolla heidän esitystensä pohjalta ja tässä salissa on esitetty tänään sellaisia väitteitä joista ainakin pääministeri on yksikantaan ilmaissut että ne eivät pidä paikkaansa

minun mielestäni on tietysti hyvin epärehellistä enää sen jälkeen niitä esillä pitää vaikkapa niitä väitteitä että utvan kokouksessa olisi dragsvikin lopettaminen otettu pois listalta

pääministeri katainen on useaan kertaan todennut että sellaista keskustelua ei ole käyty ja sellaista muutosta ei ole tehty ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa ja minä pidän sitä ensiarvoisen tärkeänä

mutta kun sain vahvistuksen ja se vahvistus tuli pääministeriltä se vahvistus tuli puolustusvoimilta ja muualta että näin ei ole toimittu niin minun mielestäni silloin olisi rehellistä että myös tässä salissa pysyttäisiin siinäkin mielessä totuudessa

arvoisa puhemies

tällä kysymyksellä on senkin jälkeen luonnollisesti alueellisia vaikutuksia ja meistä kansanedustajista monen omallekin alueelle tulee menetyksiä ja ne ovat raskaita niin myös omassa vaalipiirissäni

kärkkäisen puheenvuoroon todeta että tämä hallitus nimenomaan lisää erityisopetuksen määrärahoja

myönnän että esimerkiksi se että hämeen rykmentti lahdessa lopetetaan on meidän alueellemme kova isku

sen takia itse pidän erittäin tärkeänä että nyt kun tätä uudistustyötä lähdetään viemään toteutusvaiheeseen huolehditaan huolella siitä että henkilöstöpolitiikassa noudatetaan hyvän henkilöstöpolitiikan pelisääntöjä mutta myös siitä että katsotaan huolella ovatko kaikki nyt tehdyt linjaukset oikeita

ja kun urheilu ja liikuntaministeri on paikalla ja puhui pakollisista aineista niin ymmärsin että hän todennäköisesti tarkoitti pakollista liikuntaa

itse pidän erittäin järkevänä esimerkiksi sitä mallia jonka toinen oman vaalipiirini varuskunta eli viestirykmentti koki